eräs tämän kauden tärkeimpiä päätöksiä on ollut mielestäni se että toimeentulotuen perusosan maksatus on päätetty siirtää kelalle

arvoisa puhemies

absoluuttiseen köyhyyteen voidaan vaikuttaa tulonsiirroin eli parantamalla perusturvaa mutta se on tehoton keino tuloerojen eli suhteellisen köyhyyden nujertamiseen

sehän tulee toteutuessaan parantamaan kaikkein pienituloisimpien suomalaisten perusturvaa ja vähentämään myöskin sosiaaliturvan alikäyttöä ja myöskin sitten vapauttamaan sosiaalityöntekijöitä varsinaiseen työhönsä johon he ovat saaneet koulutuksen

jos oma lapsesi kärsisi kiusaamisesta tai syrjinnästä joka kohdistuu johonkin hänen henkilökohtaiseen piirteeseensä olisitko valmis puolustamaan häntä

nyt olen saanut sen käsityksen että perustuslakivaliokunta tulee ruuhkautumaan kaikista näistä esityksistä joita hallitukselta on vielä tulossa

siksipä tuloeroja pitää kaventaa ensisijaisesti verotuksella ja työllisyyttä parantamalla eli muun muassa välityömarkkinoita kehittämällä

aiotteko varmistaa sen että tämä kaikkein köyhimpien suomalaisten tilannetta parantava hallituksen päätös varmasti ehditään käsitellä tällä kaudella

nykyisin tilanne on ollut se että tilapäisen luvan saaneet ovat lähinnä olleet toimettomina vastaanottokeskuksissa vailla oikeutta työntekoon tai sosiaaliturvaan

siksi on tärkeätä keskustella siitä mitä voimme yhdessä tehdä kääntääksemme jo pitkään jatkuneen kehityksen suunnan

meillä lainsäätäjillä on vastuu siitä että osoitamme kasvaville nuorille yhteiskunnan hyväksyvän heidät sellaisina kuin he ovat

kuten anja snellman tänään kirjailijoiden ja kääntäjien ja tutkijoiden adressia luovuttaessaan sanoi

tuloeroja pitää kaventaa ainakin kolmella keinolla

tilannetta on myös hankaloittanut se että käytäntö on eri kunnissa ollut erilainen ja jotkut tilapäisen luvan saaneet ovat saaneet myös kotikunnan ja oikeuden kotikunnan perusteella taattaviin palveluihin toiset taas eivät

kolmanneksi on varmistettava että kaikilla halukkailla kynnelle kykenevillä on mahdollisuus parantaa elintasoaan tekemällä työtä

työttömän perusturvan nosto on lähitulevaisuuden kenties kaikkein tärkein työttömyys vaikeus oli tine

työttömien jakautumista kahteen kastiin työhistoriansa perusteella voidaan loiventaa nostamalla perusturvaa erillään korkeimmista ansiosidonnaisista etuuksista

hallintovaliokunta kritisoi hallituksen esitystä siitä että siinä ei ole riittävällä tavalla arvioitu millainen vaikutus esitetyillä muutoksilla olisi esimerkiksi taloudellisesti

arvoisa puhemies

meidän poliitikkojen tulee kuitenkin huolehtia myös siitä miten yhteiskunta pystyy pitkällä aikavälillä huolehtimaan tulijoiden hyvinvoinnista

suomen merkittävimmät lapsen etua ajavat järjestöt kannattavat tasavertaista avioliittolakia juuri siksi että se on lapsen etu

yhdessä kela siirron kanssa nämä toimenpiteet vapauttaisivat sosiaalityöntekijöiden aikaa kuittirumban pyörittämisestä ihmisten todelliseen auttamiseen

tärkeintä on että lapsella on rakastavat vanhemmat riippumatta vanhempien sukupuolisesta suuntautumisesta

verotuksen painopisteen muuttaminen työn verotuksesta kulutukseen ja ympäristöhaittoihin on perusteltua ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja työllisyyden tukemiseksi

yhteiskunnan tulee osoittaa että perheet ovat yhdenvertaisessa asemassa ja jokainen sen jäsen tulee hyväksytyksi sellaisena kuin on

kun valtionosuusjärjestelmää uudistetaan olisi syytä miettiä pitäisikö maahanmuuttajien määrä kunnissa ottaa huomioon laskennallisena kannustustekijänä esimerkiksi opetus ja sosiaali ja terveystoimen valtionosuuksissa

viime kauden surullisimpia tragedioita stmn alueella näin voi sanoa oli pikku eerikan tapaus

arvoisa puhemies

työmarkkinoille osallistuvien joukon laventaminen on tulevaisuuden keskeisimpiä haasteita paitsi yhteiskunnan myös yksilöiden itsensä kannalta

kysynkin nyt hallituksen edustajalta minkälaisia sellaisia elementtejä hallituksen esitykseen stmn osalta nyt sisältyy että me voimme taata sen että lastensuojelussa ei samanlaisiin tragedioihin enää tällä kaudella törmätä

meillä kansanedustajilla on nyt historiallinen mahdollisuus tehdä suomesta suvaitsevampi tasa arvoisempi ja oikeudenmukaisempi maa

meillä on etuoikeus huomenna äänestää suomi sivistysmaiden joukkoon

arvoisa puhemies

se mikä on ollut paljon esillä on se että lastensuojelun työntekijöillä on huomattavan suuret asiakasmäärät siihen nähden mitä laki sanoo ja mihin heidän aikansa riittää

on ehdotettu että työn vastaanottaminen voisi vaikuttaa etuuksiin vasta pienellä viiveellä jonka aikana etuutta ei menettäisi

näin väliaikaistyön ei tarvitsisi tarkoittaa luukulle ravaamista ja työnteosta jäisi jotain käteenkin tai ylipäätään uskaltaisi ottaa työn vastaan

julkisen vallan tulee tuntea vastuunsa työvoimapolitiikassa myös siten ettei nyt laskukaudella irtisanota ihmisiä julkisen alan työpaikoista

koulut ja terveydenhuolto kärsivät edelleen viime vuosikymmenellä tehdyistä leikkauksista

panostamalla voimakkaasti perusradanpidon lisäinvestointeihin raideliikenteen kehittämiseen sekä uusiutuvaan energiaan voisimme torjua laman lisäksi myös ilmastonmuutosta

arvoisa puhemies

talouskurimuksen alla on maltettava tehdä päätöksiä jotka osoittautuvat viisaiksi myös pitkällä tähtäimellä

jos me myös lamavuosina satsaamme opetukseen meillä on paljon paremmat mahdollisuudet tarttua uusiin mahdollisuuksiin kun laskusuhdanteesta jälleen noustaan

arvoisa puhemies

en tietenkään sanonut että eduskunnan pitäisi lähettää ministeri risikolle kirje vaan sanoin että se mitä tässä nyt ministeri risikko voisi tehdä paikatakseen tätä tilannetta olisi nimenomaan se että ministeri lähettää kuntiin kirjeen siitä miten pitää olla nyt valppaana tämän toimeentulotuen leikkaamisen kanssa jotta siitä ei tule semmoista automaattista leikkuria

aivan kuten ed

sirpa asko seljavaara tuossa äsken sanoi niin silloin jos näin toimittaisiin että sosiaalivirkailija tapaa nuoren ja katsotaan se tilanne nuori voidaan esimerkiksi lähettää sinne työpajalle tai niihin palveluihin joita hän tarvitsee niin silloinhan yhteiskunta toimisi vastuullisesti

silloin toimittaisiin vastuullisesti

tämä tarkoittaa yliopistojen kurjistumista

esimerkiksi opettajaoppilas suhdeluvun parantaminen olisi ensiarvoisen tärkeää mutta näillä resursseilla siihen ei pystytä

eduskunta lisäsi budjettiin miljoona euroa maahanmuuttajien kotouttamisen pilottihankkeeseen

nyt näyttää kuitenkin siltä että kaikkia kotouttamiseen myönnettyjä rahoja ei voida käyttää koska työvoimatoimistoilla ei riitä siihen työvoimaa

työ ja elinkeinoministeriön budjetista löytyy niin hyvää kuin hieman huonompaakin sanottavaa

työvoimaa ei tähän tärkeään tarkoitukseen voida kuitenkaan palkata lisää koska työvoimatoimistojakin koskee tuottavuusohjelma joka pikemminkin leikkaa niiden voimavaroja

ei yhtään mitään

työllisyysasteen nostaminen on tavoiteltavaa niin tuloerojen kasvun pysäyttämiseksi kuin julkisen talouden kestävyysvajeen pienentämiseksi

työttömyyden vähentämisessä olennaista on kohdistaa toimia työmarkkinoille tuleviin nuoriin sekä pitkäaikaistyöttömiin sekä mahdollistaa osa aikatyö nykyistä paremmin

nuorten osalta merkittävä panostus budjetissa ovat yhteiskuntatakuun toteuttamiseen kohdennetut määrärahat niin työministeriön kuin opetusministeriön budjeteissa

mutta miten yli kolme kuukautta työttömänä olleet hyötyvät tästä yhteiskuntatakuusta ja miten saadaan yli vuoden tai kaksi vuotta työttömänä olleet aktivoitua

panostukset pitkäaikaistyöttömien aktivointitoimenpiteisiin ovat valitettavasti edelleen riittämättömiä varsinkin tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa

työelämä ja tasa arvovaliokuntakin on lausunut että hallituksella on oltava valmius osoittaa lisärahoitusta työllistämiseen jos työttömyys merkittävästi pahenee

itselleni on itse asiassa edelleen arvoitus miten hallitusohjelmaan hyvin vahvasti kirjattu oppisopimuskoulutuksen panostus tulee käytännössä toteutumaan

jokaiselle peruskoulunsa päättävälle on taattava mahdollisuus vähintään keskiasteen opiskelupaikkaan lähellä omaa kotiseutuaan

ylivelkaantumiselle tulee tehdä stoppi esimerkiksi tiukentamalla pikalainojen myöntämisperusteita mistä edustaja skinnarikin täällä hyvin viisaasti puhui

osatyökykyisten ja vammaisten sekä vaikeassa työmarkkina asemassa olevien nuorten työllistymisen ja kouluttautumisen pitkäaikaista tukemista tulee tehostaa

kuntouttava työtoiminta on kun nan järjestämisvastuulla olevaa sosiaalipalvelua mutta työvoimahallinto voi estää palvelun toteutumisen koska aktivointisuunnitelman teossa on oltava mukana aina työvoimahallinto

monet pitkään työttömänä olleet asiakkaat tarvitsevat ensisijaista työhön kuntoutumista ja työvoimahallinnon osuus työllistymisprosessin alkuvaiheessa on vähäistä

nykykäytäntö pitkittää kokonaisasiakasprosessia ja aktivointitoimenpide alkaa vasta sitten kun asiakkaan ongelmat ovat jo pitkittyneet

arvoisa puhemies

työn ja sosiaaliturvan yhteensovitusta pitää nopeasti parantaa jotta myös osa aikatyö on esimerkiksi yksinhuoltajalle taloudellisesti kannattavaa

odotan työ ja elinkeinoministeriöltä pikaisia lainsäädäntöehdotuksia työssä käyvien köyhien aseman parantamiseksi

arvoisa puhemies

nuorten yhteiskuntatakuu ja nuorten koulutustakuu ovat tämän hallituksen kärkihankkeita

tietenkään tämän yhteiskuntatakuun toteutumisessa ei ole kyse ainoastaan siitä että esimerkiksi työministeriö onnistuu tai opetusministeriö onnistuu joissakin tavoitteissaan vaan kyse on kaikkien toimijoiden yhteistyöstä

viime aikoina kiihtynyt verokeskustelu on tervetullutta

taantuman aikana on erityisen tärkeää pohtia mistä ja miten valtion tulisi oikeudenmukaisimmalla ja tehokkaimmalla tavalla kerätä rahaa kassaansa

monet televisionkatsojat eilen järkyttyivät kun televisiossa haastateltiin isoäitiä joka oli hakemassa ruokajonosta ruoka apua tyttärensä perheelle

valtion kassan kartuttamisen lisäksi sen avulla voidaan ohjata ihmisten ja yritysten valintoja ekologisesti kestävämpään suuntaan sekä tasata tuloeroja

arvoisa puhemies

miten on mahdollista että suomessa jossa meillä periaatteessa on maksuton koulutus meillä on perheitä joiden lapset eivät voi opiskella rahapulan takia